näin puttonen sanoo

totean vaan näin että ilman vakuuksia ja yritysparatiiseihin puuttumista ei voi hyväksyä tällaista pakettia

arvoisa puhemies

tämä ei ole nyt kristillisdemokraattinen juttu vaikka kirkon kellot soivat vaan kellot soivat fas lasten aseman takia eli alkoholioireyhtymälasten takia

kalmari nosti jo näiden lasten oikeudet esille

ikään kuin sitä samaa veisua veisaten vetoan siihen että viimeistään seuraavassa selonteossa meillä otetaan vahvasti kantaa ja sitä ennen jo tehdään tekoja näiden syntyvien lasten eteen

se on huikea määrä lapsia joiden elämässä on koko elämän pituinen rasite

kyllä suomen kansalainen johon täällä tänään on vedottu monesti pohtii nyt miksi nyt markkinat eivät saa toimia vapaasti ja tehdä tekojaan niin että nähtäisiin sitten mitä oikeasti tapahtuu

vähän tähän niin kuin keskustelun lopuksi totean että monissa kouluissa esimerkiksi otetaan tällaisia asioita huomioon ja siellä on tietynlaiset varustevarastot ylipäätänsä lasten tilanteen tasapainottamiseksi

onhan niin että itse en ainakaan jaksa uskoa siihen että tämä nyt esitetty lisätalousarvion muodossa tuleva ehkäisytoimi toimisi varoittavana esimerkkinä muille välimeren maille

mutta minun mielestäni se päätös täytyy tehdä myös kodissa ja kotona voidaan tehdä niitä valintoja ja ratkaisuja tukea kotona sitä lasta ja sen takia katson että meidän eduskuntaryhmän lakialoite on perusteltu ja kohdentuu nyt nimenomaan niillä summilla niihin perheisiin joissa se tulotaso ei ole

haluaisin ministeri kataiselta kysyä te hiukan jo vilautitte sitä oikein rautalankamallia kansalaisille siitä mitä ne tehokkaat helleenien säästötoimenpiteet ovat koska ne minusta ovat erityisen kipeitä meille suomalaisille päättäjille

keskustelu päättyy

siellä puhutaan mahdollisesti työurista armeijasta joka on erittäin raskaasti viritetty ja kallis ja toisaalta sellaisista eläke eduista joista täällä ei edes unta nähdä

tätä ed

kivirannan tekemää äskeistä avausta on varsin helppo tukea

arvoisa puhemies

laina on normaalisti laina joka maksetaan korkoineen takaisin ja nyt jo eräät hallituspuolueiden edustajat ovat tätä lainaa perustellessaan ottaneet kantaa että näitä rahoja tuskin tullaan koskaan saamaan ainakaan kokonaisuudessaan takaisin

suora vastaus on jo siihen että tämä budjetti on valmiiksi vanhanaikainen vanhustyön osalta ja ponnistelu erityisesti täällä tänäänkin puhuttaneen nuorisotyöttömyyden eteen ei realisoidu uskottavasti ei budjettikirjassa eikä lisätalousarviossa

itse tulen paras kunnasta jossa on toteutettu kuuden kunnan uusi yhteinen kunta ja ihan niistä kokemuksista voin todeta että tämä kuntiin osoitettu rahoitus ei tue tässä talouden taantuman tilassa sitä kehittämistyötä kun se ei tietenkään tue sitä arkea niissäkään kunnissa jotka elävät normaalia rutiiniaan

kivirannan suuntaan että tämä teidän verovapaa ajatuksenne lähtee lentoon varsin vauhdikkaasti koska meillä ei oikeasti ole varaa hukata tätä nykyistäkään omaishoitajapolveamme

on pelottavaa se jos paras hankkeen hyvät ajatukset jäävät nyt kehittämisen osalta köyhtymisen jalkoihin

olen erityisen pettynyt siihen että kaakonkulman liikenneolojen kehittämisiä hyllytetään

itse näen näin että juuri nyt olisi ollut oikea aika rakentaa vaalimaan rekkaparkkia haminan ohitustietä tällä hetkellä alueella jossa työttömyys lisääntyy

metsäteollisuuden rakennemuutoksen takia kannattaisi panostaa toisiin työpaikkoihin ja erilaisiin työpaikkoihin niin että alue ei kurjistu kokonaisuudessaan

ihmettelen myös sitä kun rakentamisen kustannusten tiedetään olevan laskussa ja hyvin laskeneen miksei tätä hyötyä tässä kohdassa oteta huomioon

budjetin nuoriso liikunta ja kulttuurirahoituksessa on paljon potkua ja siellä korostetaan ennaltaehkäisyä ja se on minusta ihan oikea suunta

ylipäätänsä ennalta ehkäisevät toimet ovat kannatettavia ja painopiste tässä kohdassa on silloin oikea mutta kun me tiedämme että esimerkiksi lastensuojelun tavoitteita ei ole saavutettu vaikka lakia muutettiin toiminnan kannalta ennalta ehkäisevään suuntaan riittävästi niin kyllä tänään täällä ed

arvoisa puhemies

palaan kaikkein pienimpiin koulutuksen varjon alla oleviin ihmislapsiin pieniin lapsiin

opetusministeriö kantaa vastuun päivähoidosta ja esiopetuksesta

viimeksi tällä viikolla olemme saaneet tietoa lukiolaisten tilanteesta terveydenhuoltopalveluiden osalta

arvoisa ministeri jos voisitte valaista tätä mikä on tässä tilanne

minusta on surkeaa se miten raportti raportilta tällä hetkellä meillä tihkuu tietoa siitä miten palvelukenttämme on hutera hoitamaan kansalaisten perustarpeita

rakennepoliittisessa sovittiin kotihoidon tuen rakenneuudistuksesta

miten okm on varautunut voimakkaaseen hoidon tarpeen lisääntymiseen jos kotihoidon tuen jako viedään maaliin

sitten kun pääsen lähes viimeisenä uskoisin tänne puhumaan niin totean vielä että tässä tämän viikon budjettikeskustelussa on ollut minusta kyllä sellainen vaalien lähestymisen tunne ja sävy

arvoisa puhemies

ensiksi on todettava että on erinomaista että eduskunta käsittelee selonteon muodossa lausunnoin ja mietinnöin erittäin tärkeää itämeren tilaa ja erityisesti suojelunäkökulmasta nostaa asiantuntevasti ja paneutuen asioita esiin

olen hyvin harmistunut siitä että tämä budjetti ja käsittelyssä oleva lisäbudjetti eivät satsaa riittävästi kaikkien ihmisten tasapainoiseen arkeen

tässä puheessani keskityn kahteen näkökulmaan oikeastaan katsoen tulevaisuuteen siihen miten meripolitiikan tulisi olla sekä kokonaisvaltaista että kansallisesti merikeskeistä

hyvät kollegat salissa

syömävelan ottaminen on aina riskaabelia ja investointivelalla on sitten taas kantavammat siivet mutta se ihan vain kommenttina ja niin että katkaisen nyt siivet tältä debatilta joka täällä jäi soimaan

arvoisa puhemies

ajattelin vähän upota omassa puheenvuorossani kuntapalveluihin

itämeren ympäristön tilan heikkeneminen on tosiasia mutta näkökulman suomalaiseen meripolitiikkaan täytyy keskittyä muuhunkin kuin pelkästään tähän tärkeään itämeren ympäristön hyvinvointiin

olemmehan tulleet tilanteeseen jossa hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ja taloudelliset resurssit eivät ihan aina kohtaa pelkästään hyvässä hengessä

kaikesta runsaudesta huolimatta talouden niukkuus näivettää palvelujen resursoinnin mahdollisuuksia

ajattelen näin että jopa nyt vireillä olevassa vanhuspalvelulaissa on pieni uhka että kunnat asetetaan ottamaan lisää velvollisuuksia eikä riittäviä resursseja pystytä tarjoamaan tai niitä ei ole käytössä

tarvitsemme uutta tapaa pohtia työn jakamista työaikoja työpaikkoja työn tekemistä ja työn teettämistä

ylipäätänsä lakeihin perustuville kunnille velvoitettaville palveluille tulee tarjota riittävät resurssit

arvoisa puhemies

voimme kysyä kyllä itseltämme miksi me emme miellä suomalaisia ja suomea merikansaksi onhan meillä rantaviivaa esimerkiksi eussa huomattavasti enemmän kuin monella muulla valtiolla ja upea upea saaristo

olen kuunnellut nyt koko tämänpäiväisen keskustelun ja herää tietysti huoli onko hallitus ylipäätänsä ymmärtänyt tämän lain tärkeyden kun ministeriaitio on ammottanut tyhjyyttään koko keskustelun ajan

tässä parin päivän aikana debatissa on paljon puhuttu aikuisista ja varsinkin ikäihmisten palveluista lainsäädännöstä ja budjettipanostuksista ja ensi viikolla jatketaan vanhuspalvelulain osalta lisää

samaan aikaan me rakennamme jopa suurimmat risteilijälaivat maailmaan kokonaisuudessaan ja toisaalta jos ajatellaan historiaa me olemme olleet antamassa koko globaalille merenkululle niin tervamme kuin mineraalimme

kyllä tämän tyyppisessä keskustelussa olisi odottanut palautteenkin osalta että täällä olisi ministereistä joku ollut paikalla vastaava ministeri tai joku muu

toki lapset ja nuoret ovat keskustelussa saaneet osansa mutta pidän erittäin tärkeänä että viime kauden takuueläkkeen ja nyt tulevan vanhuspalvelulain jälkeen paneudumme erittäin syvällisesti lasten ja nuorten asioihin

toisaalta haluaisin kiinnittää huomion ensinnäkin niihin kiitoksiin että valiokuntatyö puolustusvaliokunnassa on ollut erittäin hyvää

tästä näkökulmasta ajatellen näkisin hyvin tärkeänä että rinta rinnan suojeluajattelun kanssa meillä täytyy olla johdonmukainen tahtotila siihen miten me hoidamme ja kasvatamme meriosaamista kaikilla sektoreilla

kansalaisten käytännön asioiden järjestely tällaisen lain osalta jota toivoo sydämestään että koskaan sitä ei tarvitse käyttää koskaan tarvitse testata on sujunut erittäin hyvin

etupainotteinen ennakoiva työ on myös sitä että pidämme huolta lapsista ja nuorista heidän hyvinvoinnistaan terveestä ja turvallisesta lapsuudesta ja nuoruudesta

tähän lakiin jäi kuitenkin molemmissa vastalauseissa esiin tuotu ongelma joka liittyy kiireellisiin tilapäisvaltuuksiin

tällä hetkellä en näe tyydyttäväksi tätä pirstaloitunutta tänäänkin nähtyä kolmipäistä politiikkaa jossa meillä ei ole yhtä vastaavaa ministeriä jolla on ikään kuin sitten kaikki langat kädessä ja toisaalta myös se jakamaton vastuu

kun täällä nyt on kevyesti sekä pöytäkirjapuheissa että varsinkin täällä takaosassa huudeltu vaikkapa että presidentti on matkoilla niin minä nyt muistuttaisin ja huomauttaisin että tuskinpa näistä kriiseistä mikään tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta ja vastuullisen presidentin varmasti silloin kun kansakunta on hädässä tahto on olla lähellä kansaa

meillä kuntatoimintaa pitkälti sote puolelta säätelee vahva normitus ja juuri lapset ja nuoret jäävät usein tässä hiukan jalkoihin ajatellen varhaiskasvatusta tai perusopetusta

minun mielestäni tässä poljetaan ikään kuin etukäteen presidentin valtaoikeuksia ja olenkin sydämestäni liittynyt sdpn vastalauseeseen

siellä on paljon suosituksia mutta ei välttämättä velvoittavia sääntöjä ja vaatimuksia

pidän sen perusteluja erinomaisina ja voin sanoa että ylpeästi puolustan tässä kyllä vallan kolmijakoa ja haluaisin nähdä erityisesti kriisin paikassa meidän toimivan yhteisesti myös virallisesti ei vain keskusteluissa

liikkuuko nyt arlanda notkeammin ovatko kirjastot ja kokoelmat paremmin tutkijoiden käytettävissä ovatko laboratoriot todella tehokkaasti tutkijoiden hanskassa ja miten tämä kaikki hyödyttää niin itämerta kuin meitä suomalaisia

lapsiin ja nuoriin kohdistuen me tarvitsemme lähestymiskulmaa joka ei ole pelkästään markkinatalouden ja talouden tehokkuuden tunnusluvuille perustuva

tältä osin on mielestäni perusteltua jopa eduskunnan selvittää miten meidän lainsäädäntömme antaa ihmisen elinkaarelle erilaisia palveluja ja toimia yhteiskunnan näkökulmasta niin että ne ovat lakiin kirjoitettuja normitettuja sen suhteen että kehen ne kohdistuvat enimmillään

suomalainen meripolitiikka on itse asiassa ajautunut kaksijakoisesti juhlapuheiden tasolle mutta sitten käytännön osalta ristiriitaan

on erinomainen asia että perusopetuksen ryhmäkokoihin panostetaan

se on merkittävää sillä jokaisen peruskoululaisen tulee saada kohdata se opetusta antava aikuinen päivittäin henkilökohtaisesti ja silloin on kysymys siitä että ryhmäkokojen täytyy olla kohtuulliset

pidän todella tärkeänä että me pystymme meren kokonaisvaltaisen käsittelyn osalta siirtymään laaja alaiseen meriosaamiseen

sivistyspuolen merkittävä vastuunkannon paikka liittyy nuorisotakuuseen ja oppisopimus on eräs osa nuorisotakuun ratkaisemista

nyt on tärkeä koota maastamme ne osaamisen palaset jotka meillä on ja jakaa niitä sitten kattavasti muille

mutta varsinainen kysymykseni valtiovarainministeri urpilainen kuuluu näin

onko edes käytävillä puhuttu euron kehittämisestä kehittämisestä siihen suuntaan että eteläinen kipeä euro eteläiset kipeät maat muodostaisivat oman alueen ja pohjoiset vahvat terveen euron alueen

laxellille muistuttaa siitä että meillä tällä hetkellä koko omaishoitajakuviossa on paljon myös niitä omaishoitajia jotka eivät tällä hetkellä saa mitään tukea ja silti tekevät ihan sitä samaa työtä

kalliksen ja kd ryhmän ehdotus ylipäätänsä on parantamassa omaishoitajien tilannetta ja asemaa

hallitusta haluan siinä haastaa että laajemminkin siinä on kyllä voi sanoa ihan kirveelle töitä

on tihkunut tietoa että näistä hyvien olojen toivossa nimenomaan rekrytoidaan nuoria miehiä taleban sotilaiksi

onko kansainvälisissä keskusteluissa otettu nämä asiat huomioon

arvoisa puhemies

muutama näkökulma kehykseen ja kehysbudjetoinnin kestävyyteen

taloutemme pohja on oikeiden arvovalintojen seurauksena erinomaisessa kunnossa kestämään myös vaikeimpia aikoja

mihinkään äkkinäisiin korjausliikkeisiin meillä ei ole tarvetta

kuitenkin nyt uuden vakavan velkakriisin koetellessa koko eurooppalaisen talousjärjestelmän perusteita on hallitus ummistamassa silmänsä ympärillä vellovalta kriisiltä ja turvautumassa velkavetoiseen talouspolitiikkaan

eun vakauspaketin läpimenosta huolimatta on euroopan rahoitusmarkkinoiden tilanne edelleen hyvin epävarma mistä kielii myös euron voimakas arvon alentuminen viimeisen kuukauden aikana

epävarmuudelle ei ole näköpiirissä nopeaa loppua ja eri eu maiden ilmoitukset talouden vakautustoimista ovatkin vasta talouden tervehdyttämisprosessin alku

vaikka suomi on lähtökohdiltaan monia muita eu maita paremmassa asemassa ei täälläkään voida luottaa sokeasti kriisin nopeaan purkautumiseen ja velkaantua yhä pahemmin

suomella on lähes yhtä suuri julkisten menojen rakenteellinen alijäämä kuin britannialla ja suomi velkaantuu britannian tavoin erityisen nopeasti

alijäämän harkittu kasvattaminen oli perusteltua osana talouden elvytystoimia mutta talouskasvun tukeminen velkaantumalla ei ole kestävä ratkaisu pitkällä aikavälillä